minä en näe että suomessa on tällä hetkellä realistisia mahdollisuuksia mennä samanlaiseen oppisopimusjärjestelmään ainakaan kovin nopeasti kuin mikä saksassa on pelkästään jo sen takia että meillä työnantajat eivät ole valmiita panostamaan niin paljon työvoimansa kouluttamiseen kuin mitä saksassa tapahtuu

en tiedä olisivatko saksassakaan valmiita ellei heidän olisi pakko ja ellei tilanne olisi se että ammattikouluista tulee niin vähän ja niin huonosti koulutettuja työntekijöitä että heillä ei menestyvä yritys pärjää

arvoisa puhemies

ministeri totesi että avoliiton ja avioliiton yhtäläinen kohtelu ei ole mahdollista sen takia että toisessa on tarkka alkamis ja päättymisaika mutta toisessa ei

mutta tässä minimipalkka aloitteessa

kouluttaja mattoman työn tekijä

avioliitossa kyllä on alkamis ja päättymisaika mutta päättymisajan suhteen on aikamoista liukumaa kuten esityskin rivien välistä toteaa

keskustelu päättyi

esimerkiksi kahden vuoden asumiseropykälä käytännössä tarkoittaa sitä että ihmiset saattavat asua erillään vaikka ovat muodollisesti edelleen avioliitossa

on myös mahdollista että henkilöllä on uusi parisuhde toisen ihmisen kanssa jo samaan aikaan kun hän on asumiserossa avioliitossa toisen henkilön kanssa

on olemassa tietty ajanjakso jolloinka ihmisillä on sama osoite väestötietorekisterissä ja se alkaa tiettynä päivänä ja päättyy tiettynä päivänä joten jos halutaan mennä kirjan mukaan niin sieltäkin tarkat alkamis ja päättymispäivät löytyvät

kiitoksia taas

tämä täysistunto päättyi

mutta ylipäätään vetoaminen näissä asioissa tarkkoihin alkamis ja päättymispäiviin on sen takia kummallista että vauvojen teolla ei ole tarkkoja alkamis ja päättymispäiviä vaan siinä joudutaan vetämään arvion pohjalta aika paljonkin

tässä suhteessa minun mielestäni sellainen ratkaisu jossa kaikkien vanhempien ja perheiden osalta mentäisiin neuvolakäytäntöön silloin kun yhteisymmärrys vanhempien osallisuudesta löytyy olisi järkevä ja meidän aikaamme sopiva käytäntö

arvoisa puhemies

suomen nykyisen taloustilanteen ratkaiseminen lähtee siitä ymmärryksestä että kyseessä on tulokriisi ei menokriisi

tämä muutos on tärkein selittäjä kansainvälisestikin katsoen nopeasti kasvaneiden tuloerojen takana väittää tutkija matti tuomaala

tässä keskeisiä taustaselittäjiä on tulomuuntelu joka tällä hetkellä on verraten yleistä suomalaisessa yrityskentässä

eli silloinkin kun olisi järkevää muuten nostaa tulot palkkatulona yrityksissä maksetaan mieluummin pääomatuloja siitä saatavan verohyödyn vuoksi

lähes puolet listaamattomien osakeyhtiöiden omistajista optimoivat tulomuuntelun vuoksi palkka ja osinkotuloja väittävät tutkijat jarkko harju ja tuomas matikka

kun tehdään huonoja ratkaisuja silloin pitäisi olla rohkeutta ottaa askel takaisinpäin ja perua sellaiset ratkaisut joilla näyttää olevan enemmän huonoja kuin hyviä vaikutuksia

mikäli pääomatulojen verotus harmonisoitaisiin takaisin muuhun ansiotuloverotukseen samoilla ehdoilla kuin tällä hetkellä verotetaan normaalisti esimerkiksi palkkatyötuloja tulomuuntelu kävisi kannattamattomaksi mikä merkittävästi tasaisi samansuuruisia tuloja nostavien ihmisten välistä verohaitaria

mekaanisesti laskien uudistuksen verotuotto olisi miljardi seitsemänsataa miljoonaa mutta koska se merkitsisi jonkin verran yhteisöverotuoton pienenemistä ja sillä todennäköisesti olisi myös joitakin muita dynaamisia vaikutuksia puhutaan varovaisemmin noin miljardista

se on itsessään arvo että verojärjestelmämme on sellainen että se on helposti hahmotettavissa helposti ennakoitavissa ja helposti verotettavissa

se tarkoittaisi merkittäviä korotuksia mutta ei missään kohtaa tietenkään suurempia korotuksia kuin mikä on tällä hetkellä meidän ansiotuloveroasteikon korkeimmat veroluokat

sen seurauksena myös verotus pienenisi alimmissa tuloluokissa eli pieniä pääomaverotuottoja saavat pienituloiset ihmiset hyötyisivät uudistuksesta

ehkä tärkein syy minkä takia tämä pääomatulojen verotuksen harmonisointi muuhun ansiotuloverotukseen olisi toteutettava on tietysti kysymys oikeudenmukaisuudesta

he maksavat vaihdellen hyvinkin pientä veroprosenttia valtionverotuksessa ja nauttivat käytännössä kaikista kuntien palveluista maksamatta minkäänlaista veroa saati sitten maksukykynsä mukaista veroa

ihmisten on vaikea ymmärtää sitä miksi toisten pitää maksaa veroja ja niiden joilla on varaa ostaa kunnollinen kirjanpitäjä ei sitä tarvitse tehdä

arvoisa puhemies

me kaikki tiedämme että suhdannevaihtelut ovat monen tekijän summa

siten uuden noususuhdanteen käynnistäminen on poliittisena tavoitteena epärealistinen

suurin osa tällä hetkellä meidän kouluissa opettavista opettajista on saanut koulutuksensa sellaiseen järjestelmään jossa erityisapua tarvitsevat oppilaat ovat erillisillä luokilla erityisopettajien opetettavina

kun turvaverkot kantavat palvelut pelaavat ja infrastruktuuri on kunnossa talouden laskusuhdanteet eivät kolhi niin pahasti ja kun nousu sitten taas alkaa on kone valmis kiihdyttämään

arvoisa puhemies

sinänsä ihan hyvä linja mutta näille luokanopettajille ei ole tarjottu riittävää määrää erityispedagogista täydennyskoulutusta jotta he pystyisivät vastaamaan siihen haasteeseen mitä tietysti tämä koulujärjestelmän muuttuminen tuo tullessaan

niillä on taattu koko kansakunnan resurssien hyödyntäminen sekä yhteiskunnallinen vakaus molemmat asioita joita muu maailma meiltä kadehtii

siinä on jonkin verran kysymys opettajan persoonasta mutta myös siitä millaisen koulutuksen hän on saanut millaisia välineitä hänellä on pedagogisesti käytössään

nyt näitä rakenteita rapautetaan urakalla

pitkällä tähtäyksellä kaikkein onnettomimpia lienevät säästöt koulutusjärjestelmästä kymmenien miljoonien vähennykset peruskoulusta toisen tutkinnon opintotuen poistaminen sekä vapaan sivistystyön nipistykset

ei elinkeinopolitiikka ole pelkkiä bittejä

arvoisa puhemies

tämmöinen mitättömältä vaikuttava ja välittömiltä budjettivaikutuksiltaan vähäinen uudistus on tällä hallituskaudella ensimmäinen joka olennaisesti selkiyttää kafkamaista sosiaalibyrokratiaamme ja vähentää sen alikäyttöä

saattaa olla että historiankirjoitus nostaa tämän päätöksen suurempaan arvoon kuin minkä me sille tänään ymmärrämme antaa

arvoisa puhemies

tästä kertoo jo se että naapurimaan italian huomattavasti heikommasta terveysturvasta huolimatta tämän hyvinvointikuilun yli ei näy sellaista liikehdintää joka ei selittyisi muulla tavoin

koska paperiton on biologisesti aivan samanlainen olento kuin paperillinenkin olisi hölmöä uskoa että lääketieteen yleiset säännöt eivät heidän kohdallaan pätisi

arvoisa puhemies

tutkimus myös osoittaa että kun paperittomien määrä kasvaa ja kansalliset terveysjärjestelmät tunnistavat ilmiötä hitaasti yhä suurempi osa terveyspalveluista keskittyy kansalaisjärjestöjen vastuulle

arvoisa puhemies

eun kriisimaiden leikatessa kaikista heikoimmassa asemassa olevien oikeuksia monessa muussa länsimaassa onkin herätty paperittomien terveydenhuollon ulkopuolelle tippumisen aiheuttamiin kustannuksiin

se tarkoittaa sitä että mikäli uudistus johtaa aukioloaikojen lisääntymiseen nyt olemassa olevissa kaupoissa se johtaa joko siihen että tuotto yksittäistä aukiolotuntia kohden heikkenee tai sitten siihen että kauppa keskittyy että osa nykyisistä liikkeistä lopettaa toimintansa

arvoisa puhemies

en ole aivan varma ovatko kaikki täällä tutustuneet niihin selvityksiin joissa on käyty läpi keitä ovat nämä vanhemmat jotka pitävät lapsiaan kokopäiväpaikoilla siitä huolimatta että ovat itse kotosalla

mikäli tuotto kaupankäynnissä heikkenee merkittävästi se tarkoittaa erityisesti pienille yrittäjille sitä että mahdollisuus palkata ulkopuolista työvoimaa heikkenee ja ne lisätunnit otetaan sitten siitä omasta jaksamisesta

arvoisa puhemies

lastensuojelun piirissä olevat lapset voivat säästyä kalliimmilta lastensuojelun tukitoimenpiteiltä kuten perhetyöltä huostaanotolta tai kodin ulkopuoliselta sijoitukselta

nimenomaan päivähoitoikäisten lasten keskuudessa merkittävää huostaanottojen kasvua ei ole tapahtunut samalla lailla kuin muissa ikäryhmissä

nämä klinikat eivät hoida vain tiukan määritelmän mukaisesti paperittomia siirtolaisia jotka kuuluvat ruotsin lain tarjoaman hoidon piiriin vaan kaikkia hoidon ulkopuolelle jääviä ulkomaalaisia

subjektiivisen päivähoito oikeuden siirtymisellä lastensuojelukynnyksen taakse voidaan ennakoida olevan kahdensuuntaisia vaikutuksia joista voivat toteutua joko jommatkummat tai molemmat

mikäli laki raukeaa niin kuin nyt näyttää käyvän ja sen valmisteluun joudutaan palaamaan ensi vaalikaudella on nämä kokemukset syytä huomioida

arvoisa puhemies

keskustelun kuluessa on käynyt ilmi että varsin perusteellisesta eduskuntakäsittelystä huolimatta ei kaikille ole vielä aivan kirkastunut keitä paperittomat oikein ovat

toisaalta lastensuojelun asiakkaaksi voi hakeutua sellaisiakin joiden tarve on tosiasiassa päivähoito mikäli portti päivähoitopaikkaan kulkee lastensuojelun asiakkuuden tai siihen rinnastuvan kautta

vaikka yksiselitteistä juridista määritelmää oikeudettomassa asemassa oleville siirtolaisille ei ole paperittomalla tarkoitetaan yleensä henkilöä joka oleskelee maassa ilman voimassa olevaa oleskelulupaa

heille kielitaidon omaksuminen ja kulttuuristen koodien sisäistäminen sekä ystävyyssuhteiden solmiminen valtaväestötaustaisten lasten kanssa on erittäin tärkeää tulevan koulu uran kannalta

sosiaali ja terveysministeriön sivuilta löytyvä rajaus paperittomalle ei ole kaiken kattava mutta melko hyvä jos pyritään takaamaan oikeus terveyteen suomessa oleskeleville henkilöille

työttömän vanhemman tehtävänä on suomalaisessa yhteiskunnassa pyrkiä kaikin keinoin pääsemään kiinni uudelleen työelämään tai uudelleenkoulutukseen aktiivisen työnhaun ja erilaisten kuntouttavien toimenpiteiden avulla

arvoisa puhemies

sen mukaan yleensä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa muualta kuin eu tai eta valtiosta tai sveitsistä tullutta henkilöä jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista suomeen opiskelutarkoituksessa tai muusta syystä muualta kuin eu tai eta valtiosta tai sveitsistä tullutta henkilöä joka on saanut oleskeluluvan yksityisen sairasvakuutuksen perusteella mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava tai suomeen muualta kuin eu tai eta valtiosta tai sveitsistä tullutta henkilöä jonka kotipaikkaoikeuden käsittely on kesken tai epäselvä tai eu kansalaista jonka maassa oleskelu on laillista mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle

tästä näkökulmasta on outoa että sen paremmin kuntatyöryhmän raportissa kuin opposition kritiikissäkään ei ole kiinnitetty huomiota suurten kaupunkien ongelmiin palvelujen järjestämisessä

ei voida myöskään edellyttää että lapset liikkuvat päivähoitoryhmistä päiväkodeista ja sen myötä ystävyys ja hoivasuhteista toiseen sen mukaan miten työmarkkinat heittelevät heidän vanhempiaan

arvoisa puhemies

niinpä on tavallista että suuressa kaupungissa lääkärille odotetaan kuukausi ja sosiaalityöntekijän puheille jopa vuosia

osa on tohtoreita lähes kaikki ovat vähintään maistereita

lakiesityksen yhteydessä siis pyritään määrittelemään termi paperiton tavalla jolla sitä ei toistaiseksi ole yhtenäisesti muussa käytössä määritelty

siitä huolimatta tämä yhteiskunta ei tarjoa heille vielä niin vakaata asemaa että voisi huoletta maksaa opintolainoja pois

ajanvarausjärjestelmät ja organisaatiorakenteet ovat niin pahasti solmussa että moni apua tarvitseva ei sitä jaksa tai osaa hakea

näille ihmisille opintolaina on ihan oikeasti mörkö niin kuin on myös niille nuorille jotka tulevat heidän jälkeensä ja näkevät minkälaisen reaalimaailman kanssa nämä aikuiset tänä päivänä kamppailevat

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tässä ryhmässä ei siten tuo merkittäviä kustannussäästöjä mutta saattaisi yksitäisissä perheissä vaikeuttaa arkea huomattavasti

paperittomat käsite on alun perin ranskalaisen sans papiers liikkeen käyttöön ottama

jo kokopäivähoitoa vanhempainvapaiden aikana käyttävien perheiden vähäisyys viittaa siihen että ratkaisuun päädytään perustellusta syystä

kansalaisjärjestötoimijoiden keskuudessa käsitettä käytetään suomennoksena termille undocumented migrant jolla viitataan tiukan määritelmän mukaisesti niin sanottuun kolmannen maan kansalaiseen jolla ei ole oleskelulupaa ja jonka kontrolliviranomainen kohdatessaan voi poistaa maasta

alueidensa vetureina toimiviin kaupunkikeskuksiin niitä ympäröiviin varakkaisiin nukkumakuntiin ja kakkoskehän pienempiin kuntiin joiden huoltosuhde heikkenee nopeasti

mediassa termiä on käytetty enemmänkin korvaamaan käsitettä irregular migrant jolla voidaan viitata laajasti keneen tahansa henkilöön jolla juuri sillä hetkellä ei ole oleskelulupaa lupahakemus voi olla vireillä tai kielteisestä päätöksestä huolimatta maasta ei voi poistua jonka olisi pitänyt ilmoittautua asukkaaksi tai joka tekee työtä ilman siihen oikeuttavaa lupaa

näin käy varsinkin silloin kun kotiin jäämisen vaihtoehtona on pienten lasten äideille tavallinen työttömyyden opiskelun ja pätkätöiden kombinaatio

kuntatyöryhmän raportti ei anna uskottavaa vastausta siihen miten tämä malli tasaisi kuntien välisiä eroja tai takaisi ihmisille parempia palveluja

ilman muita muutoksia tuloksena olisi todennäköisesti suurten keskusten taloustilanteen parantuminen mutta ympäristökuntien palvelutasoa kurjistamalla

viranomaiskielessä puolestaan laiton maahantulija voi olla esimerkiksi henkilö joka on tullut suomeen hakeakseen turvapaikkaa jolloin henkilöllä on siis oikeus tulla maahan ilman matkustusasiakirjoja

laittomasti maassa tavattu taas voi tarkoittaa edellisen lisäksi esimerkiksi henkilöä joka on oleskellut euroopassa pitkään ilman vaadittavia lupia mutta jää kiinni vastaa poistuessaan suomen kautta aasiaan

olenkin sitä mieltä tässä tulee keskusteluun nyt kontulan vaihtoehto keskustan ja hallituksen vaihtoehdon lisäksi että uudistuksessa olisi yksinkertaisempaa lähteä liikkeelle säteilyvaaramerkin muotoisesta kaavasta jossa kaupunkikeskukset jäisivät pitkälti nykyiselleen ja niiden ympäristökunnat yhdistyisivät sektoreittain kakkoskehän kuntien kanssa

lisäksi esimerkiksi sisäministeriön uusimmissa laki aloitteissa puhutaan laittomasti maassa oleskelevista millä tarkoitetaan myös niitä henkilöitä joiden omaehtoiseen maasta poistumiseen annettu aika on mennyt umpeen ja jotka eivät ole vielä poistuneet maasta

koska paperittomien käsite on vielä vakiintumaton ja sitä käytetään monessa eri merkityksessä viranomaisarvioita ei voi mekaanisesti verrata toisiinsa

toisaalta muun kuntakentän taloutta vakauttaisi kun työikäisten kansoittamat rikkaat kehyskunnat löisivät hynttyyt yhteen niiden naapuriensa kanssa joissa heidän asukkaidensa isät ja äidit edelleen elävät

hän kyseenalaistaa ministeriön laskelmia vedoten poliisihallinnon lukuihin jotka kuitenkin koskevat eri ryhmää kuin hallituksen esityksessä terveyspalvelujen piiriin määritellyt

ulkomaalaislain määrittelemien lupakategorioiden ulkopuolelle jää monenlaisia oleskelulupaperusteiden katvealueita jotka johtavat siihen että henkilöllä ei ole pääsyä terveydenhuollon palvelujen piiriin